kun yksi erittäin suuri media kertoi tästä googlen investoinnista niin se otsikko oli se että googlen jätti investointi suomeen ei juuri tuo työpaikkoja

eli kuten varmasti tästä on tullut jo selväksi itse kannatan juuri tällaista vipuvarsielvytystä

täällä on puhuttu myöskin paljon siitä onko ihmisillä motivaatio alkaa yrittää alkaa työllistää alkaa kasvaa ja sitä kautta voisi lähteä myöskin suomen kasvu liikenteeseen

päivä edes tavoitteista minkäänlaiseen käsitykseen kuinka monta vuotta meidän pitäisi vielä odottaa kuinka monta kymmentä tuhatta työpaikkaa meidän vielä pitää menettää

nyt minä uudistankin edustaja kallin kysymyksen

se kuvaa sitä miksi me emme voi nyt kehua sitä että tulee uusia juttuja uusia asioita ja saada sellaista henkeä ja fiilistä sillä tavalla päälle

kotitalousvähennys on erinomainen tapa ja tosiasia on että arvoisat sdpn edustajat vielä muutama vuosi te puhuitte piikayhteiskunnasta sen viemisestä eteenpäin

toiset asiat edustaja tiilikainen vievät enempi aikaa koska tässähän juuri keskustellaan ja muokataan niitä arvoja asenteita jotka toivottavasti menevät siihen yhteisöllisyyteen yrittämiseen onnistumisen sietämiseen ja epäonnistumisen sietämiseen ja sitten päästään myöskin lainsäädäntötekoihin sen myötä kun kaikki ollaan enempi yhtenäisiä tässä asiassa

aidosti puhutaan niistä sopimusrakenteista mitä esimerkiksi saksassa on jossa on pystytty luomaan lisää työpaikkoja ja säilyttämään työpaikkoja

oli jorma elorannan raportti oli kari stadighin raportti oli monia muita myöskin kokoomuksen sisällä

vai onko teille paikallinen sopiminen ainoastaan sitä että työmarkkinaosapuolet sopivat ei sovita työpaikoilla aidosti ja luoda uusia työpaikkoja

ja kyllä jotain olemme vieneet eteenpäin olkoon kysymys sitten vaikka yhteisöverosta vaikka poisto oikeuksien korotuksesta tai kaksinkertaistetuista t k verovähennyksistä myöskin pienempien palkkatulojen työtulovähennyksestä joka kannustaisi tekemään myöskin pienemmissä palkkaluokissa työtä vaikka vielä me olemme sosiaaliturvauudistuksessa kaukana siitä jolloin jokainen työpäivä olisi kannustava

on erittäin tärkeätä että on hankittu nyt luottamusta pankkien puolelle että pankit voivat aktiivisille ihmisille vastata että rahaa on käytettävissä ja aktiivisille yrittäjille vastata

jos annetaan takauksia niin pankkien täytyy myöskin siinä tilanteessa luovuttaa sitä rahaa eteenpäin eikä pitää itsellänsä

on ollut erittäin hyvä että finnveran puoli on lähtenyt liikkeelle myöskin julkinen rahoitus yritystoiminnan kehittämiseen työpaikkojen lisäämiseen finnvera vientiluotto vera teollisuussijoitus kaikki nämä

ja pidän hyvänä että on kohdistettu aktiivisia toimia niille sektoreille jotka ensimmäisinä ovat joutuneet kohtaamaan tätä taantumaa eli rakennussektorille niin kuin nyt tässä lisätalousarviossa ollaan vuokra ja asumisoikeusasuntojen käynnistämisavustus saamassa koko maahan ja niin kuin ensimmäisessä vaiheessa varsinaisessa budjetissa on laitettu jo tukia rakennussektoreille

ja kyllä meillä on myöskin tämä yhteiskuntatakuu nuorten osalta

toisaalta olen aika paljon haastanut keskusteluun että kun puhutaan kasvusta niin onko meillä myöskin toimenpiteitä jotka vievät toiseen suuntaan

mutta ei tarvita ainoastaan tätä lyhytaikaista tukea tai tällaista positiivista signaalia me olemme myöskin tehneet tässä varsinaisessa budjetissa ja lisätalousarviossa pidempiaikaisia investointeja esimerkiksi ympäristö ja energiapuolelle

on aidosti tunnustettava että tässä taloustilanteessa me myöskin jäädytimme palkkatulon jolloin käytännössä palkan tai työnteon verotus kasvaa

tai kun ruotsi tekee päätöksiä yritysten sukupolvenvaihdosta tai perintöverosta suomi tekee toiseen suuntaan päätöksiä

tai koulutuspuolel la vaikka yliopistoindeksijäädytys

eli haastaisin keskusteluja niistä toimenpiteistä että olemmeko menossa samaan suuntaan onko meillä aidosti suomen tarina jossa on nyt aika hyviä aikeita mutta edelleenkin voisi miettiä jatkossa sitä miten me näitä elementtejä kehitämme yhteen suuntaan vai pitääkö meidän myöskin entistä enempi verrata naapureihin

olin juuri tänä aamuna suomen pankissa ja siellä pyysin raporttia esimerkiksi saksan nuorisotyöttömyydestä joka on radikaalisti tippunut muutaman vuoden sisällä

tai mitkä ovat toimenpiteet vaikka ruotsissa olleet yhtenä esimerkkinä vaikka tulonlähdejaon poisto joka kannustaa tekemään sijoituksia lähtemään mukaan erilaiseen yritystoimintaan siinä uskossa että se myöskin palkitaan

nyt on aika miettiä uusia keinoja ja myöskin pistää nopeasti nykyiset keinot toteutukseen

arvoisa herra puhemies

te siis haluatte kiristää opettajien verotusta sairaanhoitajien verotusta eläkeläisten verotusta on säästettävä kun me taas haluamme luoda työtä haluamme sitä kautta tehdä uutta kasvua tälle suomelle

edustaja pekkarinenko on sitä mieltä että nyt kun annetaan signaali esimerkiksi teollisuudelle tai energiantuottajille että jälkikäteen voidaan sitten ruveta tekemään veroa niin sekö ei heikennä toimintaympäristöä että sanotaan että uusille investoinneille ei enää

on ollut hyvä tietyissä opposition alkupuheenvuoroissa että te olette kannustaneet yhteistyöhön yli rajojen te olette kannustaneet konsensusta te olette kannustaneet että ihmisten luottamusta tulevaisuuteen täytyy ylläpitää

eikö se heikennä tätä ennustettavuutta ja toimintaympäristöä teidän mielestänne

sanoitte että nämä suurteollisuudessa vain niin kuin rahat tippuvat ja putoavat

kun katsoo teollisuuden rakennetta niin kyllä me olemme edelleenkin siinä tilanteessa että tämä koko teollisuus on ketjuuntunut toisiinsa ja ne päätökset investoidaanko tänne vai johonkin muualle suurteollisuus vaikuttavat myöskin koko siihen alihankinta ja osahankintaketjuun

ei täällä ole yksittäisiä toimijoita vaan tämä on kokonainen verkosto ja silloin kun meidän veturiyritykset päättävät kenties tehdä jotain muuta ja mennä jonnekin muualle siksi että me emme ole vakaa toimintaympäristö niin minä olisin huolestunut niistä työpaikoista

te väitätte että työttömyysturvaan ollaan luomassa heikennyksiä mutta samanaikaisesti unohdatte kertoa että koko sosiaaliturvan kokonaisuudistus on menossa ja se on kokonaispaketti

arvoisa puhemies

en tiedä kuinka monta minuuttia saisin vastaukseen käyttää mutta yritän olla ripeä

toisaalta te ette tue esimerkiksi palvelusetelijärjestelmää joka poistaisi tätä byrokratiaa loisi sitä uutta tilannetta jolloin asiakkaat voisivat aidosti päättää mihinkä terveyspalveluihin menevät

arvoisa puhemies

pääministeri kataisella oli mielenkiintoinen näkökulma jossa sanottiin että hallitukselle on mahdollista tarkastella uudelleen myöskin veropolitiikkaa mikäli työmarkkinaosapuolet tekevät maltillisen palkkaratkaisun

täällä tämän iltapäivän aikana oppositio on puhunut paljon työpaikoista paljon puhunut myöskin köyhyyden vähentämisestä ja me kaikki tiedämme että työpaikkojen kautta suurin köyhyysero tulee siinä onko töitä vai eikö ole töitä

pienemmillä yrityksillä tilanne näyttää hyvältä itse asiassa verotus on alentunut kun siihen liitetään arvonlisäveron pysyminen ja myöskin yhteisöveron alentaminen

opposition puolelta on puhuttu myöskin että eulla ei ole oikeastaan ollut kovinkaan paljon vaikutusta siihen suomalaiseen työhön ja suomalaiseen kasvuun ja kehitykseen vaikka puolet suomen bktstä tulee viennin kautta

meidän pitäisi mennä sinne mikrotasolle kysymään niiltä yrittäjiltä jotka antavat niitä aitoja työpaikkoja millä ihmeen edellytyksillä he voisivat työllistää ottaa sen yhden tai aloittaa yrittäjyyden tai kasvattaa yrittäjyyttä ja sitä kautta löytää

onko mahdollista tarkistella uudestaan sitä minkälaisia veroratkaisuja pitäisi tehdä että veroprosenttia ei optimoida korkealle vaan itse asiassa verotulo maksimoidaan niin että se on kannustava

toinen epäkohta on että ei ole kovin helppo työllistää koska jos menee alaspäin niin sitten on myöskin vaikea tietyllä tavalla supistaa toimintaa

tänään on iltapäivän aikana tosi monisäikeisesti ja monipuolisesti käyty lähinnä syyllistämällä tätä keskustelua ja toivon että tämä loppuiltatuokio enempi analysoitaisiin tämän esityksen seurauksia sekä hyviä että huonoja puolia mutta sillä tavalla että arvostettaisiin myöskin toistemme mielipiteitä

suunnataan vähän keskustelua tulevaisuuteen eikä kritisoida menneisyyttä

itse katson muutamasta näkökulmasta

arvoisa puhemies

ensimmäinen on juuri paljon tänäänkin keskusteltu tasa arvokysymys

mielestäni tärkeä kysymys tässä keskustelussa on se miten ihmiset näkevät tämän ilmasto ja energiapoliittisen selonteon ja ilmasto ja energia ja ympäristöpolitiikan tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies

muistan jo että edustaja filatov aikaisemmassa puheenvuorossaan aikaisemmassa täysistunnossa sanoi että mikäli nyt tämä aloitettaisiin nollasta tätä ei taatusti olisi tehty tämänkaltaiseksi kuin se nyt on voimassa

miten tätä edunvalvontaa viedään eteenpäin

toisaalta meidän pitäisi mieluummin nähdä se mahdollisuutena parempana tulevaisuutena myöskin parempana hyvinvointina ja meidän täytyisi ajatella sitä mitä sellaista me voisimme nyt jo tehdä joka itse asiassa lisää tällaista suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia hyvin konkreettisia asioita

minä jotenkin uskon että tämä signaali voisi antaa sellaisen sysäyksen joka johtaisi tasa arvoisempaan tilanteeseen perheissä

onko vielä mahdollista katsoa kokonaisuutena suomen metsiä jotka kuitenkin kasvavat tietyllä tavalla enempi kuin niitä käytetään

mielenkiintoistahan olikin että esimerkiksi edustaja vehviläinen sanoi että me odotamme tasavertaisuutta lisääviä päätöksiä ja tässähän sitä tasavertaisuutta ja tasa arvoisuutta lisääviä päätöksiä nyt tulee

ei tunnuta vieläkään eussa ymmärrettävän sitä että suomenkin metsät on kokonaisuus ja niistä käytetään aina tiettyjä osia ja myöskin sitten energiapuuna tietyiltä osin

tässä on pieni ero

meillä on jo hyvin paljon elementtejä siihen että me voisimme tehdä nämä muutokset mikäli me teemme ne positiivisella sävyllä ja sellaisina että me näemme että siinä on mahdollisuuksia

jos me olisimme vaikka usassa missä on isot kotimarkkinat niin sitä voisi miettiä miten me saamme kotimarkkinat pyörimään mutta suomessa on vain erittäin vientivetoinen työpaikka ja yritystoiminta

toinen erittäin tärkeä näkökulma liittyy todellakin palkkaan ja siinäkin edustaja vehviläinen sanoi että lastenhoitovalintoja konsultoi euro

yksi kysymys on tietysti se näemmekö me että me olemme edelleenkin tällaisen kilpailukykyisen energian myös energian hinnan maa jossa on hyvä ylläpitää ja hyvä luoda uusia työpaikkoja onhan myöskin edullinen mutta toivottavasti tulevaisuudessa puhdas energia meidän kilpailuvalttimme

me emme voi ajatella vain sisäisesti että me täällä toisiamme tuemme ja palvelemme ja teemme vain toisillemme että me pärjäisimme

meillä pitää olla myöskin kansainvälisesti kilpailukykyä laadulla ja hinnalla mutta nopeasti meidän täytyy ottaa nyt tämä hintakilpailukyky ja ruveta uudestaan kehittämään laatukilpailukykyä

se edellyttää kuitenkin sitä että energia tuotetaan fossiilisia korvaavilla tavoilla ja meidän on löydettävä hyvin monenlaisia järkeviä energiantuotantotapoja myöskin ottaen huomioon ydinvoima mutta myöskin tämä pientuotanto hajautettu tuotanto kenties niin että pystytään tämä pientuotanto myöskin laittamaan verkkoon ja sitä kautta saadaan näitä houkuttimia tuottaa edullisella ja hyvällä tavalla energiaa

me tiedämme tämän turpeen ja puun tilanteen molemmat olemme arvoisan edustajan kanssa talousvaliokunnassa mutta kun me tiedämme myöskin sen miten se muodostui

ja se edellyttää myöskin sitä että meidän täytyy nähdä että nyt jo esimerkiksi suomalainen teollisuus tuottaa kaksi kertaa tehokkaammin samat tuotteet kuin eurooppalainen vastaava hyvin monella sektorilla saati sitten kun vertaa maailmanlaajuiseen tuotantoon

kolmas näkökulma on yhteiskunnan muuttuminen

eli se muodostui sitä kautta että sidottiin puu ja turve toisiinsa että jos toista muutetaan niin toistakin täytyy muuttaa

siellä on tuntikohtaiset päivähoitokysymykset tämäntyyliset ja koska yhteiskuntakin on mennyt tällaisesta täysin työttömästä mallin ja täysin työllistetyn mallin välimuotoihin niin tämä antaa uudenlaisia mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

täytyy puhua se koko totuus tästä kysymyksestä miten se asia on

täytyisi suhteuttaa siihen mikä on yhteiskunnallinen tilanne

heillä kuitenkin lasten kotihoidon tuki on lyhyempi eikä se ole tuhonnut näitä yhteiskuntia

mutta nämä yhtiöthän tällä hetkellä investoivat sitten siihen uusiutuvaan

toisaalta ed

heikki hiilamon tutkimusten pääkohteena on yleensä tällaisten sosiaalisten mahdollisuuksien politiikka ja täytyisi ottaa se kokonaisuutena mitä heikki hiilamo niissä tutkimuksissa tarkoittaa

eikö tässä olisi paljon parempi järkevämpi näkökulma suunnata kuin nyt yhtäkkiä sitten kierrätetään tätä asiaa toista kautta

korostan myös sitä kohtaa että lasten yksityisen hoidon tukea voisi tässä samassa yhteydessä vielä muuttaa ja kehittää

tähän liittyvät myöskin sitten verokannusteet esimerkiksi nyt rakennusten energiatehokkuus tai autoveron porrastus todellakin

se on jo näyttänyt toimivan siinä minkälaisia autoja me hankimme saati sitten että joku uudenkaupungin autotehdas on toivottavasti kääntymässä siihen suuntaan ja kääntynytkin että se tuottaa sähköautoja

ilman muuta täytyy analysoida että yksinhuoltajilla on samanlainen asema kuin niissä perheissä joissa on kaksi vanhempaa lapsia hoitamassa ja myöskin tämä yrittäjäkysymys ihan samalla tavalla

pitäisikö katsoa päästövaatimuksia globaalisti ei ainoastaan maakohtaisesti vaan toimialakohtaisesti katsoa missä itse asiassa ovat ne yritykset ja toimialat jotka parhaiten ja tehokkaammin tuottavat

voisikohan olla sellainen tilanne että näissä perheissä esimerkiksi mies olisi palkkatyössä ja jos me saamme tätä asennetta muutettua niin silloin myöskin työnantajat kääntäisivät omat ajatuksensa niin että tämä palkkatyössä oleva mies myöskin voisi olla hoitovapaalla ja hoitotuella

siihen liittyvät sähköautot mutta esimerkiksi oliko eilen vai toissapäivänä helsingin sanomissa mielenkiintoinen uutinen nopeista junayhteyksistä jotka ovat nopeasti korvaamassa myöskin maan sisäisiä lentoliikenteen reittejä tai oikeastaan lentoliikenteen käyttäjämääriä

asia ei loppujen lopuksi ole niin yksinkertainen ja niin selkeä kuin oppositio näkee vaan tässä löytyy näitä monia ulottuvuuksia

yksi tärkeä asia kun kysyin miten me nopeasti pystyisimme konkreettisesti viemään näitä asioita eteenpäin on katsoa kaikki meidän lainsäädännön hidasteet ja esteet ja verotukselliset elementit joita voisimme tehdä paremmin että ruvettaisiin käytännössä toteuttamaan näitä visioita

mutta yhtenä ulottuvuutena pidän myöskin sitä että tähän samaan yhteyteen pitää katsoa kysymys vanhemmuuden kustannusten jakamisesta

ja tietysti voisi kysyä löytäisimmekö me sellaisen kombinaation jossa suomi olisi kilpailukykyisen puhtaan energian tuottaja ja suomella olisi tiukat mutta kannustavat edellytykset päästövähennyksille ja uusien tuotteiden kehittämiselle todella kannusteet

arvoisa rouva puhemies